tilanne on siis ollut tähän asti sellainen että lasta eli sitä kohdetta jota olisi pitänyt auttaa ei ole välttämättä lainkaan tavattu

tämä esityshän tulee euroopan unionin elindirektiivistä joka ei onneksi meille suomeen kovin suuria muutoksia aiheuta

tämä sopimus ei millään tavalla poista sitä että jokaisen kaupan yhteydessä tehdään erikseen vienninvalvontatyöryhmässä päätös siitä voidaanko kauppa suorittaa

lakia säädettäessä tarkoitetulla tavalla siten että lastensuojelun työntekijä tapaa lapsen riittävän usein henkilökohtaisesti sanotaan valiokunnan kannanotossa

otteen hakeminen olisi vapaaehtoista ja olen edustaja juvosen kanssa täysin samaa mieltä että minun mielestäni sen pitäisi olla pakollista ja automaatio

toivon että tätä autojen verotusta seurataan tarkalla kädellä ja ollaan valmiita tekemään näitä hienosäätömuutoksia myös keskustan vuokra asunnot pyritään yksityiskohtaisen

onkin arvoisa puhemies ensiarvoisen tärkeää että opetusryhmät muodostetaan kouluissa niin että niissä voidaan opetus järjestää mainitun säännöksen mukaisesti joka on jo tänä päivänäkin voimassa oleva ohje kunnille

se on erittäin merkittävä uudistus ja kannustaa siihen että lyhytkin työpätkä kannattaa ottaa vastaan ja toivottavasti se avaa sitten tietä myös pysyvämpiin työsuhteisiin

itse kuitenkin olen sitä mieltä että emme me kaikkea lain valvontaa voi laittaa ainoastaan poliisien varaan niin ettei sellaista lainsäädäntöä kannattaisi tehdä johon ei ole riittävästi poliiseja valvojiksi

meillä suomessahan helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala hoitaa keskitetysti elinsiirtotoimintaa ja vastaa käytännössä pääosin jo nykyisin tuon direktiivin vaatimuksista joita nyt tässä lakiesityksessä käsitellään

tavoite on se että investoinnit ovat luonnon kannalta hyviä mutta myös kohtuullisia ihmisten rahapussin näkökulmasta

tässä lainsäädännössä on myös monta poissulkevaa kohtaa joiden myötä selvitys ei olisi mahdollista

kyse on hyvin pitkälle siitä millä tavalla meillä ja euroopassa halutaan perinneruokia arvostaa ja suojella

meillä on tietyt valtiot jotka ovat listalla joihin ei viedä aseita taikka myöskään kaksoiskäyttötuotteita ja sitten on valtiot jotka ovat vahvemman harkinnan alaisuudessa ja sitten on ne valtiot muun muassa eu valtiot ja tietyt eta valtiot joihin voidaan viedä aseita helpommalla lupajärjestelyllä

mutta se kritiikki mikä minulla tähän lakiin on on se että teknologianeutraaliin lakiin haluttiin kirjata erilaisia tekniikoita joiden toimivuudesta on hyvin ristiriitaista tietoa esimerkiksi masu hanke jonka tuloksista on vain huhuja tällä hetkellä liikkeellä

kannatan kyllä sitä että poliisien määrää lisätään totta kai ja heidän laitteistoaan tehdään niin että tuo valvonta voidaan vesillä tehdä mutta minä itse uskon siihen että sellainen suomalainen yleinen ajatusmaailma kuitenkin lähtee lain kuuliaisesta noudattamisesta ja valtaosa ihmisistä kyllä noudattaisi sitä

rikostaustaotteen pyytäminen edellyttäisi ensinnäkin että kyse on tehtävästä johon säännöllisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen opetusta ohjausta hoitoa huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa

lastensuojelutyön osaamista sekä työnjakoa ja työkulttuuria on syytä kehittää siten että lapsi nähdään lastensuojelun päähenkilönä ja työskentely hänen kanssaan yhtä tärkeäksi kuin muiden asianosaisten kanssa

esimerkiksi meillä suomessa karjalanpiirakka sai perinneruokien nimisuojan ei kuitenkaan alkuperämaasuojaa eli niitä voidaan valmistaa missä vain kunhan tuo resepti on oikeanlainen ja valmistus oikeanlainen

se edistää nopeampaa valmistumista mutta suomen ylioppilaskuntien liitto on esittänyt huolensa tästä valuviasta johon on viitattu ja itse toivon että sivistysvaliokunta tarkkaan käy sen läpi että se ei vaikeuta tuota siirtymistä kandivaiheesta maisterintutkintoihin

toiseksi tehtävän tulisi olla sellainen että se pitää sisällään henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa

on tärkeää tähän keskusteluun myös todeta se että tätä lisärahoitusta ei oteta huomioon kunnan rahoitusosuutta laskettaessa

kolmanneksi edellytettäisiin että tehtävää hoidetaan yksin tai sellaisissa olosuhteissa joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei muista toimista huolimatta voida kohtuudella turvata

itse olin pois tämän lain käsittelyn lopussa sen takia että en itse voinut meidän hallituskumppanin läpirunnomaa esitystä kaikin osin puolustaa ja halusin olla sieltä pois

pidän myös myönteisenä sitä että tänään sisäministeriö on ryhtynyt selvittämään tiedonvaihdon esteitä myös esimerkiksi näissä lukuisissa perhesurmissa joita suomi on kohdannut

on pohdittu paljon sitä miten tämä raha pitäisi kunnille kanavoida ja miten voimme varmistaa sen niin kuin tässä debatissakin esille nousi että tämä raha menee kunnissa siihen tehtävään mihin se on tarkoitettu

kaikkien edellytysten olisi täytyttävä jotta kyseessä olisi laissa tarkoitettu tehtävä johon otettavan vapaaehtoisen rikostausta voitaisiin selvittää

on suojattu alkuperänimitys suojattu maantieteellinen merkintä sekä aito perinnetuote jossa on myös tuo valmistaminen ja tuotanto sidottu tiettyyn alueeseen

arvoisa puhemies

keskustelu on hieman laajentunut tässä koskemaan laajemminkin hevostaloutta mutta tietysti siitä totopelien tuottojen osalta onkin kyse

on mietitty ja on keskusteltu siitä olisiko oikea tapa hankerahoitus niin kuin kerhoissa tai näissä muissa toimenpiteissä joita nyt tuki ja erityisopetuksen kohdalla on tehty mutta hankerahoitus todettiin tässä tapauksessa siinä määrin haastavaksi että sitä ei katsottu mahdolliseksi käyttää

toivon että ministeriössä ja valiokunnassa ja poliisissa seurataan nyt miten tämä uudistus vaikuttaa ja pitää olla valmiutta sitten myös tarttua siihen että tuo alempi promilleraja ulotetaan kaikkeen moottoriveneilyyn ja vene

valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän heidän mietintönsä ja tämä siis koskee eun nimisuojajärjestelmää

edustaja vikman nosti esille nämä ratsastusmaneesit ja niiden turvallisuuden ja tietysti siinä isoimpana asiana ja vaikuttajana on ollut se että meillä on sattunut muutamia erittäin vakavia onnettomuuksia näiden maneesien kanssa

eli tämänkin jälkeen jokainen kauppa suomen ja israelin välillä tullaan käsittelemään vienninvalvontatyöryhmän kautta ja erikseen tekemään päätös siitä voidaanko tämä kauppa toteuttaa

toivon että näiltä osin tämän toki hyvän ja eteenpäin vievän lainsäädännön toimivuutta seurataan ja ollaan valmiita tekemään myös korjausliikkeitä

puhutaan nimisuojasta ja suojataan siis alkuperänimityksiä ja hyvin pitkälle tämä hallituksen esitys on tämän täytäntöönpanoa

vastauspuheenvuoro

olemme saaneet nimittäin juuri ensi tiedon valtakunnallisella tasolla koulujemme luokkako oista ja kuntakohtaiset tiedot saadaan tämän kuun aikana

osa on ollut ehkä rakentamisaikaisen osaamisen ja valvonnan laiminlyöntejä ja osa ehkä sitten myös käytön määräaikaisvalvonnan laiminlyöntiä

ne antavat tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia myös kunnille puuttua tähän haasteeseen sillä ensi tieto kertoo siitä että erot eivät ole niin kategorisia että voisimme jakaa että tuo kunta tekee hommansa hyvin tämä kunta huonommin

muistan hyvin siitä ei ole niin kauaa että me muistamme myös edustaja modigin kanssa sen kun libyassa oli diktaattori gaddafi vallassa

minun mielestäni on hyvin tärkeää että ihmiset voivat luottaa siihen että jokin tuote jonka he hankkivat on sellainen miksi se on luvattu

tässä asiassa yhdeksi hyvin keskeiseksi asiaksi nousee tuo tunnistaminen että löydettäisiin näitä henkilöitä joilta voitaisiin näitä elinsiirtoja tehdä

tiedän että se olisi esimerkiksi päiväkodeissa kouluissa hyvin haasteellista

muistamme myös hyvin miten edellisen hallituksen pääministeri oli vielä tyytyväisenä gaddafin rinnalla vain muutamia kuukausia ennen kuin siellä syntyi kansannousu joka syöksi tämän diktaattorin vallasta

tätä kautta tässä lainsäädännössä esimerkiksi on ilmoitusvelvollisuus niistä nimisuojatuista tuotteista jotka suomesta on listoille otettu ja tällaisia tuotteita on tällä hetkellä kymmenen

päivän sijaisuuksiin usein otetaan nopeasti lyhyellä varoitusajalla henkilöitä ja pohdinkin sitä kun lääkärintodistus esimerkiksi työtä hakevalla on mukana voisiko olla myös niin että tällaisia lyhyitä sijaisuuksia tai vapaaehtoistyötäkin tekevällä pitäisi olla se rikosrekisteriote mukana jotain päivämäärää tuoreempi

he ovat pääsääntöisesti aivokuolleita mutta tuo tunnistaminen nousee vahvasti esille

kyllä me olemme kantaneet huolta siitä että näitä säädöksiä ei ole mahdollista läpi sormien katsoa vaan me tarvitsemme tulevaisuudessa entistä enempi osaamista tällaisten suurien hallien liikuntakäyttö ja yleisötapahtumakäytössä olevien hallien rakentamiseen ja myös tarvitsemme tulevaisuudessa ehdottomasti tietynlaiset määräaikaistarkastukset

jopa kuntien sisällä eri kouluissa on erikokoiset ryhmät ja jopa niinkin pitkälle että samassa yksittäisessä koulussa saattaa toinen luokka olla ylisuuri ja valtaosa luokista aivan hyvän kokoisia

arvoisa puhemies

on merkille pantavaa sekin että vaikka viime hallituskaudella uudistimme elinsiirtolainsäädäntöä muotoon että jos sinun tahtoasi ei tiedetä sinun oletetaan suostuvan elintesi luovutukseen niin siitä huolimatta meillä ei ole mitään merkittävää parannusta näissä luovutuksissa tapahtunut

niin kuin äsken totesin niin viime hallituskaudella käynnistettiin perusopetus paremmaksi hanke jossa nimenomaan lähdettiin panostamaan siihen että lapset eivät syrjäytyisi eli se syrjäytymiskierre ei alkaisi sieltä

edustaja kivirannan lakialoite on hyvä

kyllä silloin itse jäi miettimään minkälaista kaksinaismoralismia minkälaisia kaksoisstandardeja koko eussa oli libyaa kohtaan tunisiaa kohtaan lukuisia pohjois afrikan valtioita kohtaan

voi hyvin kysyä onko se tuottoisa onko se tuottoisin malli onko se toimivin malli ja näihin toimivuuskysymyksiin myös edustaja kiviranta aloitteellaan kantaa ottaa huojennussäännöksen myötä josta tehtäisiin sitten automaatio tämäntyyppisissä tilanteissa kun maatila taikka yritys siirtyy eteenpäin

tämä oli ehkä se suurin haaste siihen että tarvetta on lähes jokaisessa kunnassa yksittäisten luokkien kohdalla ja tämä esti tuon hankerahoituksen tekemisen

tämä menee ihan hyvään suuntaan ja kohtuu pienillä muutoksilla nämä on suomessa vastaanotettu ja on päästy siihen että kaupan asiakkaalla on enempi tietoa siitä mitä he ovat ostamassa

onko se sitten kolme kuukautta puoli vuotta toki rikos on voinut tapahtua eilisenäkin päivänä mutta tätä itse miettisin

meistä itse kukin käy autonsa katsastamassa kerran vuodessa mutta jotenkin tuntuu siltä että kun kiinteistöihin tai taloihin kohdistetaan jonkinlaista valvontaa taikka kunnon ylläpitovalvontaa niin silloin se tuntuu aina kohtuuttomalta

tämä voisi olla yksi ratkaisu myös tuohon edustaja wallinheimon maksullisuuskysymykseen että se olisikin henkilöllä jatkossa itsellä mukana

se olisi itse asiassa hukkunut tässä hankeviidakossa pelkästään hallinnointiin

ja vaikka nyt aloituspaikkoja esimerkiksi ammattikorkeakouluista vähennetään niin kuitenkin tulevaisuudessa entistä suurempi määrä ikäryhmästä tulee pääsemään ammattikorkeeseen opiskelemaan

tätä samaa sukua ovat sitten ruuan alkuperämerkinnät joissa toivoisin euroopan unionin olevan myös aiempaa aktiivisempi viemään niitä eteenpäin niin että aina kaupasta ostettaessa tietäisimme mitä ostamme ja toisaalta estämään sitä että näissä tuotteissa ei harhaanjohtavasti annettaisi ymmärtää tuotteen olevan jostain muualta kuin mistä se oikeasti onkaan

ranskasta olemme saaneet useita esimerkkejä siitä millä tavalla ne koettiin ihan luonteviksi ja hyviksi yhteistyökumppaneiksi ja miten sinne tehtiin erilaisia vienninedistämismatkoja ja muita

arvoisa puhemies

tätä lakialoitetta on helppo kyllä kannattaa nimittäin yli kolmannes suomalaisista yrityksistä aikoo toteuttaa tässä aivan lähivuosina sukupolvenvaihdoksen itse asiassa viiden seuraavan vuoden aikana

tiedän että näitä varmasti nostetaan esille mutta pohtisin myös tämäntyyppistä mallia ainakin koskien heitä jotka toimivat epäsäännöllisesti vaikkapa sijaisuustehtävissä

se tarkoittaa siis sitä että opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä

meidän on syytä siis vakavasti pohtia sitä miten löydämme keinoja tunnistaa paremmin kun kerran yleisesti on hyväksytty se käsitys että meillä olisi näitä luovuttajia jos heidät oikealla hetkellä löydettäisiin ja tuo ketju toimisi luontevasti

olen itsekin ratsastajana huolissani siitä miten näiden ehkä kymmenien ehkä mahdollisesti jopa satojen maneesien kohdalla joissa on näitä kantavuusongelmia tulevaisuudessa pärjätään ja siinä yhtenä isona ongelmana on se mistä rahoitus niiden korjaamiseen löytyy

tämän jälkeen keskustelussa on noussut vahvemmin esille uutena terminä arvokas ulkopolitiikka joka tarkoittaisi sitä että aina mietittäisiin ihmisoikeuskysymykset ja myös erilaiset painotukset jotka eivät ole puhtaasti pelkästään taloudellisia ja itse kannatan sitä

myös edustaja pelkonen nosti hyvin esille vammaiset ja ikäihmiset vanhukset ja toivon että näitä lainsäädäntöjä viedään eteenpäin

kerroin sen millä tavalla teidän ryhmänne viime kaudella toimi kun tässä salissa puoluetuesta päätettiin

totta kai velkaantuminen huolestuttaa varmasti jokaista tässä salissa ja toivottavasti myös jokaista suomalaista ja lisätoimia tarvitaan niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut

meillä suomessa on hyvää suomesta merkki joka kertoo pääraaka aineiden ja raaka aineiden alkuperän ja erilaisia maakunnallisia merkkejä mutta muistamme sen miten jokin aika sitten esille nousi makuja pohjois karjalasta joka synnytti toki sellaisen kuvan että nämä tuotteet on myös tehty tämän alueen raaka aineista mutta merkki ei kertonutkaan raaka aineiden alkuperästä eikä sillä ollut kotimaisuusvaatimusta ja näin ollen se nousi silloin yhtenä esimerkkinä esille missä syntyi harhaanjohtava kuva

en valiokunnan mietinnöstä löytänyt vastausta siihen onko valiokunta tullut siihen johtopäätökseen että meillä suomessa on lainvastaista kohtuutonta hinnoittelua

ei oppositiosta kun ei hallitusvastuuseen haluttu lähteä kantamaan vastuuta ja rakentamaan tätä maata ei sieltä oppositiosta taida löytyä yhtään sellaista toimenpidettä jotka perussuomalaiset olisivat tähän maahan tehneet

en usko siihen että suomesta elinkauppaan kuuluvaan elinsiirtoturismiin on kukaan vielä sortunut mutta sellaistakin maailmalla tapahtuu että silloin kun omassa maassa järjestelmä ei toimi haluan painottaa että meillä suomessa varsin hyvin toimii mutta siellä missä se ei toimi yksi vaihtoehto on laiton elinsiirtoturismi eli siirrytään valtioon maahan jossa tuo lainsäädäntö on löysempää ja josta sitten löytyy näitä luovuttajia usein tahdon vastaisestikin

te kerroitte kahdessa puheenvuorossanne hetki sitten poliittisista virkanimityksistä ja kun puhemies nyt antoi edustaja ruohonen lernerille mahdollisuuden viedä keskustelun siihen niin otan esille yhden kysymyksen

mutta en sen sijaan kannata sitä että suomen linja poikkeaa merkittävällä tavalla muiden maiden linjasta ja tämä on isoin ongelma minun mielestäni tällä hetkellä eli meillä ei ole eussa yhtenevää käytäntöä siitä millä tavalla eu valtiot suhtautuvat esimerkiksi aseiden vientiin tiettyihin euroopan ulkopuolisiin maihin ja tämä on ongelmaista suomalaisten yritysten ja työpaikkojen näkökulmasta

sain juuri viestin että älkää nyt isot ihmiset tapelko siellä

olen samaa mieltä ei tätä maata olla ennenkään tappelemalla ja repimällä rakennettu

onko niin että suomessa on lainvastaista kohtuutonta hinnoittelua joka olisi siis rikkomus kilpailulain näkökulmasta

yksi on tämä vihtavuoren ruutitehtaan valtiontakuu josta kyllä kiitosta täytyy erityisesti edustaja wallinheimolle antaa

minun mielestäni on hyvä että esimerkiksi pääministeri stubb on esittänyt yhteisiä norminpurkutalkoita ja kutsunut kaikki puolueet näihin talkoisiin mukaan

arvoisa herra puhemies

helsingin sanomien gallup kertoi että yli puolet suomalaisista haluaa että velaksi elämiseen loppu tulee ja siitä tehdään loppu

arvoisa puhemies

itse toivoisin että suomi olisi aktiivinen siinä että koko eurooppaa ohjaisivat samanlaiset arvot näissä keskusteluissa

aika usein tässä salissa kyllä syyttävä sormi osoittaa hallitusta silloin kun ikäviä yt neuvotteluja ja irtisanomisia tapahtuu mutta aika harvoin muistamme antaa kiitosta siitä että myös tehdään toimia työpaikkojen pelastamiseksi ja vihtavuoren ruutitehtaan valtiontakuu on yksi osoitus siitä

aivan lopuksi haluan nostaa esille kaksi muuta tähän asiaan läheisesti liittyvää asiaa joissa itse kukin voi olla tekemässä pienellä vaivalla isoa hyötyä

itse toivon että yhtä lailla kuin näiden tässä esityksessä esillä olevien nimisuojattujen tuotteiden asemaa vahvistetaan vahvistettaisiin myös ihmisten mahdollisuutta tietää ruuan alkuperämerkinnät

arvoisa puhemies

itse asiassa tässäkin salissa aikanaan käytiin laajasti keskustelua siitä että haluttiin sähköverkkoja vahvistaa ja nyt sitten ymmärrettävistä syistä sen jälkeen myös keskustelua siitä että nämä ovat nostaneet myös sähkön jakeluhintoja

ensimmäinen kriteeri

olen ehdottomasti sitä mieltä että meillä ei ole varaa menettää yhtäkään yritystä sukupolvenvaihdoslainsäädännön taikka verotuksen takia

minulla on lukuisia esimerkkejä joissa suomalaiset yritykset ovat olleet täysin eriarvoisessa asemassa verrattuna esimerkiksi italialaisiin yrityksiin saksalaisiin yrityksiin ja pahimmillaan jopa niin että saman ison konsernin osayritys suomessa on joutunut tilanteeseen että suomesta ei vientilupaa ole annettu mutta saksasta ja italiasta on annettu

uskon että siihen tarvitaan kuitenkin vielä toimia ensi vuodenkin jälkeen ja tarvitaan maltillista ja määrätietoista sopeuttamista kuten myös rakenneuudistuksia ja niistä sote on tietysti kaikista tärkein

vaikka täällä salissa on tänään annettu myös opposition puolelta ymmärtää että tämä ei lisäisi tuontia niin kyllä valiokunta toteaa omassa mietinnössään että tämä lisää tuontia

olen luovuttanut itse armeijavuosista asti verta kuusi kertaa vuodessa ja meillä kuitenkin edelleen lisäluovuttajille olisi tarvetta jos kaikki suomalaiset taikka pekka e